keskustelua

tämä on erinomaisen mielenkiintoinen tilanne kun täällä on paikalla arvoisa ministeri joka on ollut erinomaisen ansioitunut näitten aloitteitten tekemisessä juuri näistä eläkeasioista

kun hänellä on näköjään puheenvuoro tässä varattuna niin tulee olemaan mielenkiintoista kun hän arvioi nyt sitä onko tämä valiokunnan mietintö tasapainoinen hallituksen perimmäisen tarkoituksen oikein ymmärtävä ja onko se eteenpäin tähtäävä onko siinä otettu myöskin tulevaisuuden näkökohdat huomioon

arvoisa puhemies

vielä täydennän tuota äskeistä puheenvuoroani yhdellä yksityiskohdalla ja se on nimittäin se että missä se kotouttaminen aikoinansa pahimmin klikkasi niin se oli nimenomaan siinä että niuhotettiin siinä sallitaanko täällä oleville ulkomaalaisille työnteko vai ei

jos tämä homma olisi rohkeasti uskallettu hoitaa niin nykyisin tämä keskustelukin olisi varmasti ihan toisen sävyistä

kiuru käytti äsken puheenvuoron ja kertoi että hän oli kauppalehteä lueskellut ja havainnut sieltä että valtiovarainministeri katainen on niin kuin pistämässä suitsia harmaan talouden torjunnan hommiin

minäkin luin ja olen lukenut hyvinkin tarkkaan kaikki kauppalehdet ja minä pääsin kyllä siitä pitkästä artikkelista joka ulottui koko aukeammalle täsmälleen päinvastaiseen mieleen

siitä jopa sai sellaisen johtopäätöksen että arvoisa puhemies ja ministeri katainen ovat tilapäisesti ainakin samaa mieltä asioista mikä on tietysti ihan positiivista suomalaisen yhteiskunnan kannalta

arvoisa puhemies

tämän hallituksen esityksen taustallahan on eu lainsäädäntö niin kuin esittelystä kävi harvinaisen hyvin ilmi ja tämäkin on jo vanhaa eduskunnan historiaa käytävähistoriaa

tuskin on millään hallituksen esityksen taustahistorialla niin paljon ilkuttu juuri puhuvalle kuin tällä hallituksen esityksen taustahommalla

kun eu puitteissa tehtiin jo ovelta

tämä on tulvadirektiiviä jonka implementoinnista tässä on kysymys taustallahan olivat tsekin tasavallan valtavat tulvat ja ne stimuloivat sitten tähän hommaan eräs valtioneuvoston jäsen jonka istuinpaikka täällä salissa on ollut minun lähelläni en nyt viitsi mainita kuka hän oli tai on sanoi kaikissa mahdollisissa tapauksissa kun näki minun silmäni

tästä hallituksen esityksestä käytiin aikoinaan hyvinkin perusteellinen keskustelu jonka varsinainen idea oli se että mitä tämmöisiä yksittäisiä sopimuksia tuodaan tänne

heh heh heh vuotoksen allas tulee nyt ovelalla tavalla se tulee ovelalla tavalla

olen tämän keskustelun käynnistänyt jo hyvin kauan sitten ja ollut tässä valmistelutyössä tuupparina mukana

se tulvadirektiivi hoitaa sen ei tarvitse vesilakia muuttaa eikä mitään muutakaan

sitten seuraava vaihe oli se että kutsuttiin maakuntaliittojen tilaisuuteen jossa oli sotasuunnitelma siitä millä tavalla ujutetaan tähän ratkaisuun vuotoksen allas homma

eikö tämmöiset pitäisi hoitaa kollektiivisina järjestelyinä joissa valtuudet olisivat sen mukaiset

ja se täytyy sanoa että nyt viime aikoina kun on havaittu todella tilastojen mukaan että tässä on hätä käsissä on todella tehty hartiavoimin töitä

minä odotin sen keskustelun pohjalta joka oli erittäin rakentavahenkinen että tämä asia joka silloin täällä kenraali ed

minä yritin tämän tehdä valtiovarainministeri heinäluomalle selväksi silloin kun hän oli valtiovarainministerinä mutta eipä mennyt kyllä mikään perille

nepposen ja monen muun toimesta tuotiin hyvin esille olisi johtanut täällä tekstiin

minulla on pikkuisen ongelmia sen kanssa että minä ottaisin äärimmäisen vakavasti ed

mutta ehkä näihin asioihin ne jotka täällä ovat pääsevät palaamaan kerta toisensa jälkeen suorituspisteitä kertyi ihmiset

heinosen puheenvuorot vaikka ne on varmasti sellaisiksi tarkoitettu sen takia että te ette esitä puheenvuorojenne alussa koskaan mihinkä te pyritte

keskustelu on päättynyt

eduskunta hyväksyi sok uusi eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään tai tulkille lakiehdotuksen toinen suorituspisteitähän näin kertyy edustajille

kun katsoo gt karttaa niin tietää miksi tarvitaan tämänlaatuisia tulvasuojeluita

meilläkin tuolla pohjois pohjanmaalla suurin osa alueista on sinisin viivoin viivoitettua ja ne ovat suora horotusreitti vedelle

ja nyt sitten on nähty mitä merkitystä näillä sopimuksilla voisi olla jos ne olisivat vakavasti otettaviksi tarkoitettuja ja jos ministerit myöskin signaloisivat sillä tavalla mutta näin ei ole

koko tämän hallituskauden meitä oululaisia kansanedustajia ja oulun vaalipiirin kansanedustajia on puhuttanut ylitse kaikkien muiden asioiden vaalipiirissä pelson vankila ja erikoisesti sen maatilan alkuperäiskarjan hoitoasiat

tämä on surullinen surullinen asia

aina kun on näyttänyt siltä että asiat ovat kunnossa ja kantakarjasta voidaan huolehtia niin menee kaksi kuukautta ja sitten rikosseuraamusviraston johtaja keksii jonkun huhun tai jonkun muun ja jälleen alkaa sama rumba uudestaan

yhdyn ed

arvoisa ministeri onko teillä nyt jotakin sellaista sanottavaa ja kerrottavaa joka niittaisi tämän asian ainakin tämän vaalikauden loppuun saakka

ja kun on viime aikoina seurannut kuntien päätäntäelinten reaktioita näihin fuusiohankkeisiin ja päijät hämeen osalta lueskelin lehtiä ja sitten oulun tienoolla lähikuntien reaktioita absoluuttisesta eistä niki naki jollakin tavalla positiiviseen niin aivan täsmälleen samanlaisilla tunnusluvuilla tulee ihan erilaisia reaktioita

niin meitä edustajia pidettäisiin aika tarkkaan informoituina tästä asiasta millä tavalla hallitus on aikonut nämä hommat hoitaa

nyt on täällä kerrottu tänä iltana kun te olitte siellä tekemässä suuria poliittisia ratkaisuja että ei ole paikkaa missään elikkä hotelleihin on majoitettu jnp

kysymys kuuluu näin

ne olivat minulle uutisia mutta kun tilanne on tämän laatuinen niin saattaa eskaloitua hyvin helposti tämä tilanne

silloin kannattaisi pitää meikäläisetkin ajan

aivan lyhyesti

tiusanen ansaitsee kiitoksen siitä että hän on kantanut tästä rakennusperinnön suojelemisesta ja vaalimisesta näinkin paljon huolta ja sinänsä hyvin perustellun vastalauseen saanut aikaiseksi

joka tapauksessa tästä asiasta päästiin äänestämällä selvyyteen mikä on eduskunnan tahto tässä asiassa ja toivoa vain sopii että näillä puheilla mitä ed

keskustelu on päättänyt eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään väinö

agilitystä toinen käsi ja sosiologi

ylipainoa varten ei sisällä päivystyksen neljästoista sija voi myös jaosto ehdottaa että liki tuplanopeudelle neljästoista neljättä pidettävä täysistunnot emme hyväksy nykyä jo samoin he ovat viidestoista sija sama uudelle hannu mustonen hyväksyi

nyt kun tuo työministeri vaihtuu ja kun tulevaisuus valitettavasti on aika synkkä niin se mikä on tällä hetkellä tilanne ei oikeastaan ole vielä paljon yhtään mitään vaikka se on juuri sellaista kuin ed

nimittäin sen jälkeen kun viimeksi keskustelimme täällä isossa salissa näistä kehitysyhteistyöasioista ainakin itse olen kirjannut mieleeni yhden merkittävän puheenvuoron yhdysvalloista

se oli presidentti barack obaman kannanotto siitä millä tavalla nyt pitäisi ryhtyä tässä talous ja finanssi ja energiakriisitilanteessa auttamaan kehitysyhteistyökumppaneitten selviytymistä omassa maassaan niin että ei tarvitsisi näitä viimeisiä energiavaroja käyttää siihen tavaroitten hiissaamiseen edes sun takaisin

uuden työministerin ensimmäisiä tehtäviä on tämän kesän aikana jo vuosilomiin ei hänellä ole minkäänlaista mahdollisuutta näin epäilen nimenomaan perata nyt nämä käytännöt pohjamutia myöten ja käydä neuvottelut työttömyyskassojen kanssa koska tämäkin jo tarvitsee byrokratiaa siis tämä menettely ja sitten se lopullinen päätös vielä toisen byrokratian

olen jyrkästi samaa mieltä hänen kanssaan siitä että juuri näin tätä jatkohommaa pitää tehdä koska millään muulla ei ole kestävää pohjaa tulevaisuuteen koska nythän viimeinen tieto on että raakaöljyvarannot on arvioitu aivan liian suuriksi ja huono kehitys tulee kiihtymään

kymmenkunta vuotta sitten operoitiin sillä tavalla että riistanhoitomaksua korotettiin ja tämä lisääntynyt tuotto käytettiin niin sanottujen vieraslajien erikoisesti minkin ja supikoiran kantojen pienentämiseen

siksi että nyt on ruvettu käymään tätä kansallispuistokeskustelua uudestaan ja siinä yhteydessä aina tulee sama asia elikkä vieraslajit esille ja jopa niin että vieraslajit ovat kansallispuiston este

voisiko ministeri ajatella että käynnistettäisiin uudestaan keskustelu luonnonsuojelujärjestöjen kanssa niin kuin kymmenkunta vuotta sitten ja vastaavaa mallia käytettäisiin nyt niin että tällaista keskustelua voitaisiin välttää mitä nyt on käyty kansallispuistoihin liittyen

käytetyissä puheenvuoroissa on puhuttu euroopan unionista arvojohtajana erinomaisen hyvä kommentti ja suomen humanitäärisestä läsnäolosta kehitysmaissa

nämä ovat hyvin ajankohtaisia asioita sen takia että meillä on tuore raportti johon projisoida nämä asiat

ykn nälkäraportti julkistettiin juuri

nyt tietysti kun täällä kiinnitettiin laatuvaatimukseen kehitysyhteistyössä huomiota niin kyllä kai juuri tässä suhteessa tämä humanitäärinen työskentely on avainasemassa

arvoisa puhemies

missä ihmeessä arvoisat opposition edustajat ovat nähneet sanottavan että tässä on kysymys pyrkimyksestä linjakkaaseen hyvin perusteltuun uuteen aluehallintoon

tässä on kysymys lähtökohtaisesti yhdestä ainoasta asiasta

ympäristöministeri tämän hallituksen esityksen esittelyssä totesi että nythän tässä juuri saadaan ympäristöasiat mukaan siihen prosessiin siis siihen prosessiin se ei ole niin kuin erillinen asia vaan se on osa sitä prosessia jolla tehdään nämä taloudelliset ja hallinnolliset päätökset elikkä alistetaan elikkä häivytetään

tämä tietysti toteutuu parhaimmin sillä tavalla että esitys on kohtuullisen heikosti valmisteltu tässä kiireessä jolloinka se antaa johtaville viranomaisille mitä suurimman mahdollisuuden käyttää henkilökohtaista valtaa

mielenkiintoinen tämä mietintö on siinä kuinka sitten vähän yllättäen on tullut kiusallisia yksityiskohtia vastaan

yksi semmoinen kiusallinen yksityiskohta on kainuun malli joka on pistänyt kovasti nikottelemaan että mitä tässä nyt tehdään

toinen joka on ollut tosi sokki kerta kaikkiaan mietinnön kirjoittajallekin varmasti on se että työsuojeluasioissa pitää ilo ottaa huomioon

se on ollut tosi kova pala kun on yritetty pyöritellä sitä sanaa että mitenkä tämä asia nyt oikein pitäisi ilmoittaa tässä ja ottaa huomioon ja niin edelleen

nimittäin ajatellaanpas sillä tavalla että kansa päättäisi valita vähän toisenlaisen kokoonpanon tänne eduskuntaan ja sen mukaisesti myöskin seuraava hallitus olisi poliittiselta koostumukseltaan vähän toisenlainen

ja kun on toteutettu tämä aluehallintoremontti tällä tavalla ja sitten tuleekin vähän toisenlaista politiikkaa toteuttava hallitus niin kun joka tapauksessa niin kuin ex maaherra ed

söderman tässä totesi valtionhallinnollisesti täytyy toteuttaa sitä mitä se hallitus ja eduskunta se silloin oleva haluaa niin siinä ajetaan kyllä mielenkiintoiselle törmäyskurssille

elikkä siis toisin sanoen harvoin on niin tarkoitushakuista hallinnollista remonttia tehty kuin tässä vaiheessa on

minä luotan seuraavien eduskuntavaalien tulokseen ja se korjaa tämän politiikan ihan toisille urille

erkki virtaselle tarjouksesta mutta tällä kertaa joudun valitettavasti ilmoittamaan että en nyt lähde tätä kaatamaan kuitenkaan

mutta myönnän erittäin vilpittömästi sen että arvostelu tästä varsinaisen hallituksen esityksen kehnoudesta on ilmiselvästi paikallaan

on aika käsittämätöntä että käytännöllisesti katsoen näin vaativa esitys täällä eduskunnassa kirjoitetaan kokonaan uudestaan

mutta kiinnitän huomiota vain siihen sen lisäksi mitä tässä jo nyt on tullut esille että tämä olisi voinut olla jo valmiina kun näitä suurkuntia ruvettiin tässä käyttöön ottamaan

pitäisi tämän koko lainsäädäntöhomman olla sellaista että kun on tämän laatuisia hankkeita niin kuin nämä paras hankkeet ja niitten mukaiset kuntaliitokset jnp

niin kun niitä tehdään niin tehdään kokonaissuunnitelma siitä mitä tästä seuraa

tämä on ollut odotettavissa oleva tilanne mutta sitten vasta kun edustajat ovat saaneet palautetta tarpeeksi paljon ja pukkaavat sitten liikenne ja viestintäministeriä kylkeen rupeaa tapahtumaan jotakin

arvoisa puhemies

tuossa lonkalta kun paukuttelin tulemaan niin unohtui kaksi mielenkiintoista todistusta siitä että asiat ovat suurin piirtein sillä tavalla kuin sanoin

nimittäin mtkn puheenjohtaja juha marttila otti tähän asiaan voimakkaasti pari kolme viikkoa sitten kantaa ja viittasi hallituslähteisiin siinä ja sitten vielä kaiken huipuksi kun maa ja metsätalousvaliokunta oli visiitillä metsähallituksessa tutustumassa pääjohtaja kankaan johdolla tähän metsähallitusuudistukseen niin hän esitti tämän saman asian että nyt metsähallituksen asema paranee kun kahden leidin loukusta päästään irti ja yhden ministeriön eli luonnonvarainministeriön alaisuuteen

töllille kommenttina vaan se että silloin kun oltiin säätytalolla hallitusneuvotteluissa niin silloinhan nimenomaan se asia ilmaistiin niin että tämän aluehallintouudistuksen täytyy olla sellainen että luonnonvarainministeriövaihtoehto on luonnollinen vaihtoehto ilman ympäristöministeriötä

mutta kun me tulimme sieltä ulos ja hallitus oli aloittanut työskentelynsä niin maa ja metsätalousministeri anttila sanoi sen selvästi julkisuuteen tuli ulos ja kertoi että se tarkoittaa tätä

osallistun minäkin tähän kiitosten vyöryyn ministeri vapaavuorelle näitten asuntoasioitten ja kaava asioitten hoitamisesta

se on ollut hienoa työtä

me olimme lähetystönä käymässä ministerin luona tuossa kevään poskella ja kysymys oli hirsirakentamisesta

minä ymmärsin silloin sen virityksen olevan sellainen että nyt annettaisiin tutkimukselle erikoisesti oulun yliopistolla aikaa niin että selvitettäisiin tätä faktapohjaa näitten hirsirakentamisen rakenteellisten ohjeitten laatimista varten ja niitä silmälläpitäen

nyt sitten viime viikolla tuli viestiä että näin ei tapahtuisikaan vaan että nyt kiirehdittäisiin antamaan juuri sen tyyppisiä rakennemääräyksiä joista ed

karjula tässä juuri äsken mainitsi

minä vetoan arvoisaan ministeriin että nyt ei höttyiltäs

arvoisa puhemies

totean vain tämmöiseen keskusteluun sen että pitää muistaa opposition puolella että kun hallituksen koostumus on sellainen kuin se on niin mitäs muuta politiikkaa siltä voi odottaa

arvoisa puhemies

varsin moni kansanedustaja on kiinnittänyt täällä käydyssä keskustelussa huomiota harmaan ja mustan talouden torjunta asioihin

peruste kiinnittää tähän asiaan voimakkaasti huomiota on jo hallitusohjelmassa jossa todetaan että harmaan talouden torjunta on yksi kuudesta tavoitteellisesta painopistealueesta elikkä siihen on pantu paljon toiveita jo silloin kun hallitusohjelmaa puolitoista vuotta sitten tehty mittava prosessin aikana on jo se tehtiin

se syy miksi se on siellä nyt on se että aikaisempien hallitusten aikana on yritetty tehdä kaikenlaista tämän harmaan ja mustan talouden torjunnan hyväksi mutta aina on törmätty tämmöiseen rakenteelliseen vaikeuttamiseen

luen kysymyksen johdanto osasta pätkän

tässä on vain pätkä johdannosta

sitten todetaan että tämä operointi maksaa veronmaksajille satojatuhansia euroja vuosittain eikä siitä huolimatta pankkitoiminnan läpinäkyvyys juurikaan lisäänny

valitettavaa on se että siihen mitä silloin tavallaan päätettiin taikka toivottiin tapahtuvan askeleet näyttävät olevan turhan verkkaisia mutta nyt tietysti mennään sillä tavalla kuin hallitus on esittänyt

nämä rahat ovat nyt niitä mitä sisäministeri rajamäki aikoinansa keräsi näihin tarkoituksiin

no mitäpäs arvoisa puhemies sitten ministeri mari kiviniemi varsin pitkässä ja polveilevassa ja monitahoisessa vastauksessaan johtopäätöksenään toteaa

edellä esitetyn perusteella hallitus katsoo että olisi kohtuutonta velvoittaa yksityinen sektori järjestelmämuutoksiin ja sähköiseen asiointiin julkisen vallan toteuttamiseksi

hallitus pitää kannatettavana että luottolaitokset ja esitutkintaviranomaiset jatkavat vuoropuhelua kunkin yksittäisen pankin nykyisten järjestelmäratkaisujen kehittämisestä ja viranomaisten tietotarpeiden huomioon ottamisesta pankkien uudistaessa järjestelmiään

kun ministeri kertoi näistä perusopetuksen ja kerhotoiminnan lisärahoista niin ei muuta kuin kiitoksia vaan

siis toisin sanoen sama laulu sama virsi kerta toisensa jälkeen eihän tämä asia tule millään muulla kuntoon kuin sillä että kun eduskunta sanoo a niin se sanoo myöskin b ja sillä tavalla harmaata taloutta voidaan torjua

ja varmasti ymmärrätte sen että tämän raportointivelvollisuuden avulla saatte erittäin hyvän käsityksen siellä ministeriössä mikä on se tahtotila tällä hetkellä ja mitkä ovat ne kokemukset

minä olin aikoinaan vetämässä tätä savolaisen osakunnan puolesta helsingin yliopistossa ja kierrettiin lukioita

ja se osoittautui erittäin kustannustehokkaaksi toiminnaksi ja sitä kannattaa tukea